ja sen vuoksi viime keväänä viisikon tekemä leikkaus peruskoulun luokkakokojen rahoitukseen oli sellainen kamelin selän

kun puhutaan kuntarahoituksesta silloin puhutaan peruspalveluista puhutaan siitä saavatko lapset ja nuoret mielenterveyspalveluita puhutaan siitä minkä kokoisia ovat koululuokat puhutaan siitä miten terveyskeskukset toimivat ja jos näihin hallitus ei halua panostaa me ajamme peruspalvelut alas

toinen joka viime kaudella saatiin aikaiseksi oli etsivä nuorisotyö

minusta kuulosti pelottavalta ed

eli kyllä nuorisotakuulla on saatu paljon tuloksia aikaan semmoisia tuloksia joilla estetään että nuoret eivät syrjäydy yhteiskunnasta ja työelämästä

monesta asiasta hallitusta ja pääministeriä täällä on syytetty ja syystäkin mutta täytyy sanoa että yhdestä asiasta ainakaan pääministeriä ei voi syyttää nimittäin ylimielisyyden puutteesta

arvoisa puhemies

ministeri katainen puhui hard coresta täällä äsken omassa puheenvuorossaan ja todellista hctä kyllä tämä hallituksen politiikka on pienituloisille erityisesti tulevaisuudessa

ymmärrän että oikealta tuo kaiku joka äsken kuului oli kaiku sellaisesta ajattelusta että oppositiota ei saisi olla vaihtoehtoja ei saisi olla vain yksi ainoa totuus

mutta arvoisa puhemies en ymmärrä myöskään minkä ekonomistisen koulukunnan mukaan veropohjan laajentaminen verotulojen kasvattaminen tarkoittaa leikkauslistoja

arvoisa puhemies

teidän valtiovarainministeriön hetemäen työryhmänne esittää veronalennuksia isotuloisille ja omistavalle luokalle veropohjan heikentämistä verotulojen vähentämistä ja se merkitsee leikkauslistoja

juuri sen vuoksi me haluamme korottaa veroja isotuloisille omistajille tuoda progressiota jotta leikkauslistoihin ei mennä vaan palveluita ja perusturvaa parannetaan

muiden oppositiopuolueiden vaihtoehtoja täytyy todeta että hyvä että täällä on aito vaihtoehto leikkauslistalle

jos esimerkiksi osinkoverotusta olisi korotettu solidaarisuusveroa olisi korotettu myös ensi vuonna niin sillä oltaisiin saatu jo yksistään kasaan melkein sellainen paketti jolla oltaisiin voitu estää lapsilisien leikkaaminen sekä työttömiltä eläkeläisiltä ja opiskelijoilta leikkaaminen

rouva puhemies

me emme hyväksy sitä brysselin yritystä jossa yritetään kasvusopimuksella siirtää päätösvaltaa eläkeiän nostamisesta palkankorotuksista progressiivisen verotuksen korvaamisesta epätasa arvoisella välillisellä verotuksella kuten arvonlisäveroilla

kysynkin nyt teiltä pääministeri kiviniemi

arvoisa puhemies

te eilen välikysymyskeskustelussa kerroitte että pakkolait on se teidän ykköskeinonne parantaa työllisyyttä

tällä hetkellä suomi eurooppa ja yhdysvallat ovat lamassa jonka aiheutti ennen muuta pankkipuolen kriisi pankkikupla joka puhkesi ensin yhdysvalloissa ja levisi sieltä nopeasti eurooppaan

eivät mitkään kaiken maailman dosentit vaan tällä kertaa professorit ovat niistä lausuneet ja jokainen näistä sanoo että näihin ei päästä

nyt eurooppaan ja suomeen ollaan tuomassa myös yhdysvaltalaista yliopistorakennetta ja moni on arvioinut että yhdysvaltalaisen pankkikuplan jälkeen seuraava kupla saattaa olla yliopistokupla joka on puhkeamassa

arvoisa rouva puhemies

täällä hallitus perustelee sitä että leikataan kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä sillä että heiltä on otettu aikaisemminkin

kysymys israelin ja palestiinan kriisissä on siitä että toisella puolella on yksi maailman vahvimpia aseellisia voimia toisella puolella kansa on sullottu pienille alueille on viety elinmahdollisuudet

tästä huolimatta suomessa on kovasti otettu oppia yhdysvalloista siitä rakenteesta miten siellä on yliopistoja hallinnoitu

eikö kouvolan esimerkki edustaja soini osoita juuri sen mitä tarkoittaa jos luovutaan tästä kuntatyöntekijöiden tavallisten laitoshoitajien tavallisten päivähoidossa lapsia hoitavien kouluissa työskentele vien sairaanhoitajien suojasta

ja tietysti näitä mitä edustaja zyskowicz täällä luetteli niitä leikkauksia jotka tehtiin pääministeri stubbin hallituksessa yhdistää nykyiseen hallitukseen se että valtiovarainministerinä on stubb

arvoisa puhemies

laittomia siirtokuntia rakennetaan jatkuvasti lisää ihmisten työskentelyä ihmisten viljelyä ihmisten mahdollisuutta saada vettä rajoitetaan

edustaja tolppanen on aivan oikeassa siinä että hallitus on leikannut työttömiltä sekä ansiopäivärahaa että indeksien kautta indeksien kautta leikannut myös opiskelijoilta ja eläkeläisiltä

arvoisa puhemies

tuntuvat nyt menevän aika monen hallituspuolueen kansanedustajan puheenvuoroissa sekaisin rakenteelliset uudistukset ja leikkaukset

on esitetty että nyt pitää tehdä yliopistouudistus sen vuoksi että kansainväliset uudistukset vievät tiettyyn suuntaan

yksi osa itse asiassa koko terrorismin ja pahoinvoinnin siementen kitkemisestä nimenomaan lähtee siitä että tämä konflikti joka on israelin ja palestiinan välillä pystytään ratkaisemaan

eivät leikkaukset ole rakenteellisia uudistuksia vaan ne nimenomaan vievät pohjaa siltä että voimme parantaa työllisyyttä ne vievät pohjaa siltä että voimme pitkällä tähtäimellä luoda kasvua

pitää tuoda yrityselämän malleja hallintoon pitää tuoda enenevässä määrin ulkopuolisia jäsenyyksiä hallituksiin

tätäkö perussuomalaiset todella haluaa

suuria irtisanomisia kunnissa niiden ihmisten irtisanomisia jotka omilla käsillään huolehtivat niistä meidän keskeisistä palveluista joita me haluamme puolustaa

arvoisa puhemies

sitä ei ratkaista aseilla vaan se ratkaistaan sillä että pystytään löytämään rauhallinen rinnakkaiselo palestiinan ja israelin välillä aivan niin kuin ulkoministeri soini sanoi kahden valtion mallilla jossa molemmat kunnioittavat toisiaan

tässä on vähätelty asiantuntijoiden näkemyksiä

mutta kyllä mieluummin asiantuntijanäkemyksiin perustaisin talouspolitiikan linjan kuin esimerkiksi siihen että otetaan viestejä vastaan vain eteläranta kympistä jossa ajatellaan vain oman lompakon paksuutta

ilman eläkeläisten vahvaa painostusta ja ilman opposition työtä hallitus ei olisi lähtenyt korjaamaan näitä asioita

onko niin että te ette ole valmiita tulevaisuudessa puolustamaan työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita korjaamaan niitä vääryyksiä joita heitä kohtaan on tehty koska te mieluummin käytätte ne rahat autoveron alentamiseen siihen että mitä kalliimpi uusi auto sitä isommalla alennuksella sen saa

on kuitenkin olemassa myös toisenlaisia malleja

arvoisa puhemies

valtiovarainministeriö on itse sanonut että pakkolait heikentävät työllisyyttä ja heikentävät talouskasvua ja kun asiantuntijakuulemisissa valtavirran taloustieteilijät ja professorit ovat kritisoineet tätä talouspolitiikan linjaa niin kertokaa nyt vastauksessanne ketkä ne talouspolitiikan asiantuntijat ovat jotka tätä teidän linjaanne pitävät hyvänä

tätäkö te todella ajatte että yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on sitä että ne vähät rahat mitä on laitetaan uusien autojen ostamiseen

siellä ei lähdetä siitä että ulkopuoliset tietävät paremmin miten yliopistoa pitää johtaa vaan johtaminen on nimenomaan yliopistoyhteisön käsissä

ja aivan kuten pääministeri matti vanhanen puheessaan sanoi leikkausten on toteuduttava nopeasti jotta voimme saada toivotun vaikutuksen

leikkausten on toteuduttava nopeasti

itse asiassa äsken puhunut ed

huoli oli se että yliopistoyhteisö pääsee aidosti valitsemaan säätiöyliopistoissa hallituksen jäsenet kun lakiesitys vaatii että vähintään kaksinkertainen määrä pitää olla ehdokkaita

hallitus mieluummin kippaa rahaa kreikkaan ja irlantiin kuin pitää huolta siitä että me pystymme pysäyttämään harmaan talouden ja sitä kautta keräämään lisää verotuloja suomeen

arvoisa puhemies

jaskari oli huolestunut siitä että kun nokia tai shell tai ibm kuka nyt vaan nimeää hallitukseen omat edustajansa niin yliopistoyhteisöllä ei ole oikeutta katsoa ovatko he sellaisia jotka edistävät yliopiston tai aalto korkeakoulun etua esimerkiksi vaan pitää antaa ulkopuolisille rahoittajayrityksille täysi valta siitä keitä istuu hallituksessa

mielelläni haluaisin kuulla timo soinilta nyt sen jälkeen kun me olemme esittäneet täällä sitä että tätä portugalin lainoitusta ei hyväksytä aivan niin kuin sanoimme ennen vaaleja että missä kohtaa me toimimme täällä salissa teidän mielestänne väärin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin kritisoitiin sitä että valmistelussa ei huomioitu yliopistoyhteisön kriittisiä näkemyksiä valmistelu tehtiin kiireesti ja nopeasti

arvoisa puhemies

puheenvuoro oli vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro ja sen piti myös vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja eli se oli myös vasemmistoliiton puheenvuoro

ihmettelen tätä mikä kiire oli näinkin merkittävässä uudistuksessa

ministeri pekkariselle

ministeri henna virkkunen on edeltäjäänsä lainaten todennut että tämä uudistus on parasta mitä yliopistoille on tapahtunut sitten yliopistojen perustamisen

te ohititte sen keskeisen kysymyksen vastauspuheenvuorossanne

jos todella näin on niin eikö silloin tämä uudistus olisi pitänyt tehdä huolella ja rauhallisesti eikä sillä tavalla että viimeisenä päivänä vielä viimeisistä pykälistä raavitaan päätä ovatko ne perustuslain säätämisjärjestystä vaativia

toinen kysymys on se että vastauspuheenvuorossanne ette millään tavalla kommentoinut sitä että vaikka energiankulutus taittuu sähkönkulutus tulee kasvamaan merkittävällä tavalla ja se halutaan nimenomaan lisäydinvoimaa rakentamalla turvata

perustuslakivaliokunnalta on tullut kriittinen lausunto mutta eivät mitkään näistä asiantuntijalausunnoista eikä perustuslakivaliokunnankaan lausunto painanut paitsi niiltä osin jotka vaativat perustuslain säätämisjärjestystä jos niitä ei olisi korjattu

arvoisa puhemies

meille koulutuksen maksuttomuus esiopetuksesta aina korkeimpaan koulutukseen on aivan ydinperiaate tasa arvoisessa koulutuspolitiikassa

ei voi olla tyytyväinen siihen mikä oli tulos vaikka odotukset olivat suuret presidentinvaalien tuloksen jälkeen että yhdysvallat olisi lähtenyt uudella tavalla ilmastopolitiikkaan mukaan

kyllä nyt tarvitaan niitä nopeita keinoja työttömyyden katkaisemiseksi ja huomaan että hallituksen sisällä on erilaisia painotuksia

arvoisa puhemies

nyt tätä periaatetta ollaan murentamassa ollaan avaamassa ensimmäistä kertaa ovea maksullisuuden suuntaan

haluan kiittää keskustelusta ja siitä laajasta tuesta jota on tullut sille politiikan linjalle että vaikeina aikoina vaikka joudutaan ikäviä päätöksiä tekemään epämiellyttäviä päätöksiä tekemään säästöjä tekemään annetaan arvoa sille että taiteen ja kulttuurin liikunnan ja nuorison määrärahat tulevat kuitenkin hivenen kasvamaan

arvoisa puhemies

mutta ei kukaan lähde uudella tavalla ilmastopolitiikkaan mukaan jos joku ei ole ilmastojohtaja ja tätä ilmastojohtajuutta kaipasimme suomelta vielä voimakkaammin

veropolitiikka joka päätettiin siinä vaiheessa kun oli hyvät taloudelliset tilanteet muutettiinkin ykskaks elvyttämiseksi mutta nyt katainen puhuu elvyttämisen pysäyttämisestä

sen lisäksi nämä verotusratkaisut eivät helpota niitä joilla on kaikkein pienimmät tulot eläkeläiset työttömät tai verotusratkaisut eivät helpota niitä jotka käyttävät jokaisen euron ja jokaisen sentin kotimaiseen kysyntään

kansainväliset esimerkit osoittavat että tämä on ollut turmiollista yliopistojen kansainvälisyydelle esimerkiksi tanskan suunnalla tai vastaavasti hyvin nopeasti lukukausimaksuja on jouduttu laajentamaan yhä uusille ryhmille ja niitä on jouduttu korottamaan

hän on itse asiassa epälooginen itsensä kanssa koska viikko sitten kun hän luki vastauksen välikysymykseen hän kehui nimenomaan elvytyspanostuksia ja niillä luotavia työpaikkoja

kuitenkin talousviisaat esimerkiksi nobelin talouspalkittu krugman ovat varoittaneet siitä että ei pitäisi liian aikaisin lopettaa elvyttämistä

niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi vaikeina aikoina nimenomaan tarvitaan myös hyvinvointia ja iloa tuovaa kulttuuria tarvitaan hyvinvointia tuovaa liikuntaa ja tarvitaan sitä mitä hallitus tekee

miten voitaisiin hillitä monikansallisia yrityksiä jotka kaatavat sademetsiä esimerkiksi valtionyhtiö neste oilia joka tuottaa palmuöljystä biodieseliä

nyt pitäisi pitää tästä viisaudesta kiinni

vahvaa panostusta nuoriin niin että nuoret eivät pääse syrjäytymään

me emme hyväksy lukukausimaksuja ja pidämme tiukasti kiinni maksuttomuusperiaatteesta kaikessa opetuksessa ja opiskelussa suomessa

me tarvitsemme nyt voimakkaan elvytyspaketin nopeasti työpaikkoja joilla saadaan työttömyyden kustannuksia laskemaan

kyllä meidän mielestämme elvytysruiskeen pitäisi tulla kotimaisille pienille kovaa työtä tekeville yrittäjille pienituloisten ostovoiman parantamisen kautta

on tärkeää se että kulttuurista käydään keskustelua ja siitä on tänä syksynä tämän kesän aikana paljon keskusteltu

huvikseenko yli puolet kunnista korottaa kunnallisveroa ihan vaan piruuttaan

on sitten lenkkareiden väri tai paikallaolo tai poissaolo ollut keskustelua herättävää niin tärkeätä on että nyt todella käydään sitä ravistelevaa keskustelua

vasemmisto esittää esimerkiksi alvn alarajan nostamista ja huojennuksen ylärajan nostamista jolla pienet yrittäjät pystyvät työllistämään itsensä ja ehkä kumppaninkin mukaan

esimerkiksi helsinki tulee ensi vuonna perässä

nykyisestä laista me menemme eteenpäin

on hienoa että täältä on tullut vahva tuki sille että pidetään huolta taiteilijoiden toimeentulosta tuetaan myös postmodernia taidetta rappiotaidetta

arvoisa puhemies